varhaiskasvatuksen sisällä on ja tulee olla jatkossakin päivähoitoa jossa on kyse lapsesta välittämisestä ryhmäytymisen oppimisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä ja niin edelleen

lähetekeskustelua varten esitellään päivä viidestoista asia kuin menemistä ehdotetaan siellä pitää valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kolmas viidettä kaksituhattakolmetoista keskustelu on päättynyt on siellä ja valtiovarainvaliokuntaan muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään kolmas hyviltä

meillä on kiistatta erikoissairaanhoito niin hyvällä mallilla että kyllä jonkunlainen synti olisi hajottaa tämä nykyinen systeemi varsinkin tilanteessa jossa ei näköpiirissäkään ole että kustannukset sitä kautta säästyisivät

se kehitys jota tällä ajetaan ja jolle perusteluja toki löytyy on että lapsi on kokonaisuus niin kuin sen tulee olla

pyörä painaa varten ystävänpäiväiset kuudestoista sija voimme tehdä tätä mihinkä pannaan pöydälle yhdestoista neljättä kaksituhattakolmetoista pidettävä

kunnat voivat säilyttää vaikutusvaltansa yhteisesti sopimalla voidaan päästä eteenpäin

lapsi nähdäänkin jatkossa myös lainsäätäjän näkökulmasta oppijana jopa vanhakantaista sanaa käyttääkseni koululaisena

hyväksyttäneen hyvä asia samoin päiväystyksen asioiden seitsemäntoista kahdeksantoista yhdeksäntoista asi

pidän tätä kehityssuuntaa ei toivottavana

eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina yhdestoista neljättä kaksituhattakolmetoista kello kolme kello kuusitoista

mutta arvoisa herra puhemies varmuuden vuoksi kun sitäkin on ainakin eduskunnan käytävillä epäilty ihan henkilökohtaisesti kannatan tätä päivähoidon hallinnon siirtoa opetus ja kulttuuriministeriölle sosiaali ja terveysministeriöstä

minä

kyllä lisääntyy kestää siellä

toivon mukaan laki valmistellaan huolella mutta nopeasti

nimittäin me tarvitsemme tähän maahan varhaiskasvatuslain joka tunnistaa myös päivähoidon ja tunnistaa päivähoidon kokonaisuuden jossa on päiväkodissa tapahtuvaa hoitoa ryhmäpäivähoitoa perhepäivähoitoa ja myös kotihoidon tuen yksityisen hoidon tuen ja osittaisen hoitorahan

arvoisa herra puhemies

käsittelyssämme on esitys jonka tavoitteena on hallituksen esityksen mukaan

esityksen tavoitteena on sopeuttaa asumisperusteista sosiaaliturvaa ja sairausvakuutusta koskevia säännöksiä lisääntyvään liikkuvuuteen sekä täsmentää eräitä säännöksiä jotka ovat aiheuttaneet ongelmia henkilöiden muuttaessa maahan tai joista on ollut epäselvyyttä lainsäädännön toimeenpanossa

lisäksi esityksen tavoitteena on panna täytäntöön kolmansien maiden kansalaisia koskeva yhdistelmälupadirektiivi siltä osin kuin kyse on työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta ja kuulumisesta asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin

keskeisenä ehdotuksena on että kolmansista maista tulevien työntekijöiden osalta pantaisiin täytäntöön yhdistelmälupadirektiivin yhdenvertaisen kohtelun säännös asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta

tämä on siitä mielenkiintoinen tilanne että meillä on parastaikaa eduskunnan käsittelyssä kaksi muuta lakia jotka ovat linki

kysyn en odotakaan vastausta koska se lukee täällä hallituksen esityksen perusteluissa olenko ihan yössä tämän väittämän kanssa että työmarkkinajärjestöt olivat erimielisiä

tällä pohjallako meillä on tällä hetkellä meidän sosiaaliturvalainsäädännön eteenpäinvienti tilanteessa jossa eurooppalainen euroopan unionin paine on aika iso

tämä on kysymys johon mieluummin saisi vastauksen ennen kuin me huomaamme että olemme pala palalta hyppy hypyltä menneet kohti tilannetta jossa me joudumme toteamaan että meidän edellytyksemme toimeenpanna suomalaista ja huom

kun suomi aikanaan liittyi euroopan unioniin meille vannotettiin että sosiaali ja terveysasiat eivät kuulu euroopan unionin hallintaan tai euroopan unionin määräysvaltaan

olemme tilanteessa jossa yksi euroopan unionin ydinviesteistä on vapaa liikkuvuus asia joka on myönteinen ja positiivinen vapaa liikkuvuus niin tavaroille kuin ihmisillekin

olemme tilanteessa missä meillä on ainutlaatuinen sosiaaliturva meillä on ainutlaatuinen palvelujärjestelmä perusterveydenhuoltoa sosiaalihuoltoa ja tämä tilanteessa jossa eurooppalainen malli on jotakin aivan muuta tai tilanteessa jonka itse olen olettanut meillä olevan että meillä olisi ruotsista kaveri kun me eurooppalaisilla kentillä näistä asioista keskustelemme

me saamme kaverin joittenkin yksittäisten asioitten kohdalla yhdistyneestä kuningaskunnasta ja hollantikin saattaa olla eläkepolitiikassa meidän kanssamme samaa mieltä

arvoisa herra puhemies

mistä on kysymys

mutta kun puhutaan koko meidän sosiaaliturvamme ytimiin menevästä asiasta me olemme aika yksin

kysymys johon odotan vastausta liittyy aiemmin puhumaani

kestääkö tämä laki kuinka kauan kestääkö tämän direktiivin tämän yhdistelmälupadirektiivin implementointi tämänkaltaisesta laista ja sen lain soveltamisesta suomalaiseen malliin suomalaiseen järjestelmään tuomioistuinkäsittelyn semminkin kun ollaan tilanteessa jossa tästä hallituksen esityksestä löytyy perustelut että valtiovarainministeriö on torpannut sen ettei sosiaaliturvaan päästä ihan ensimmäisenä päivänä

jos tämä asia ymmärretään näin useat puheenvuorot tänään tässä keskustelussa menevät ihan uuteen valoon

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä lapsiperheille tarkoitettuja tukia ovat äitiysavustus äitiysraha vanhempainraha äidille ja isälle yksityisen hoidon tuki elatustuki erilaiset tuet lapsen sairastaessa adoptiotuki ulkomailta adoptoiville sotilasavustus asepalveluksessa tai siviilipalveluksessa olevalle ja hänen perheelleen

tämä on nähtävä kahtaalta

ensinnäkin tässä on kysymys sosiaaliturvan maksamisesta tilanteessa jossa henkilö tulee eu alueelle kolmansista maista tulee työhön suomeen tulee työhön euroopan unioniin

vähintään yhtä tärkeä ja näitä perusteita horjuttava tilanne on se miten suomen ja eun sosiaaliturvan yhteensovitus jatkossa hoidetaan

jos kotihoidon tuki nähdään osana sosiaaliturvaa maailma näyttää hieman toisennäköiseltä kuin silloin kun kyse on osasta päivähoitoa osasta perheiden aitoa mahdollisuutta valita paras kulloinkin perheen tilanteeseen sopiva päivähoitomuoto

arvoisa herra puhemies

ollaan aivan ytimessä tilanteessa jossa ainakin näyttää siltä että me luisumme tilanteeseen ja asentoon jota välttämättä suomessa kukaan ei toivo

kansanedustajan tehtävässä ja puheenjohtajan tehtävässä pitää hoitaa erilaisia talon tapoihin kuuluvia tehtäviä ja tässä nyt on sitten yksi tehtävä jonka hoidan

olen siksi huono esimerkki tässä asiassa että en lähde sen syvemmälle esimerkiksi oman perheeni kohdalla täällä julkisesti tätä asiaa avaamaan mutta sen verran totean että esimerkiksi me olemme käyttäneet kaikkia käytettävissä olevia päivähoidon muotoja juuri siksi että se on ollut kulloisessakin elämäntilanteessa meidän perheellemme paras vaihtoehto

annan kiitoksen sanat ministeri risikolle siitä

tiuri ja asettaneet työryhmän että te olette asettamassa selvityshenkilöä

marraskuuta eli muutaman päivän takaa kertoo että sosiaali ja terveysministeriö nimittää lähiaikoina selvityshenkilön tehtävään

valiokunta toteaa mietinnössään että suomen valtiontalouden heikentyneen tilan vuoksi hallituksen tavoitteena on aikaansaada valtiontalouden menosäästöjä

jos kotihoidon tuki nähdään sosiaaliturvana maailma on siis hieman toisennäköinen kuin silloin kun puhutaan päivähoidosta ja päivähoidon vaihtoehdoista mahdollisuuksista

suomen asumisperusteisesta sosiaaliturvajärjestelmästä on tehtävä kokonaisselvitys

suomen lainsäädännön yhteensopivuus eu lainsäädännön kanssa käytävä läpi perusteellisesti ja määriteltävä millä edellytyksillä suomeen ja suomesta muuttavilla on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin sanoo sosiaali ja terveysministeri paula risikko

meillä on syyperusteinen sosiaaliturva ja niin kauan kuin meillä on syyperusteinen sosiaaliturva pidän erittäin vaarallisena tämän kaltaisten puheenvuorojen käyttämisen minkä olemme tänään kokoomuksen ryhmäpuheessa kuulleet

hallituksen esityksen perusteluissa on esitetty prosenttimääräisiä arvioita esityksen vaikutuksista lapsiköyhyyden lisääntymiseen sekä perheiden käytettävissä oleviin tuloihin

ensinnäkin tässä niputetaan hyvin erilaisten elämäntilanteita omaavien ihmisten etuudet tilanteessa jossa me olemme räätälöineet sosiaaliturvaa niin että niissä tilanteissa joissa omat voimat eivät riitä tai elämäntilanne niin vaatii yhteiskunta tulee apuun

arvoisa herra puhemies

kun selvitys valmistuu keskustelen tuloksista eduskunnan suuren valiokunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnan kanssa ministeri risikko kertoo

millaista historiaa tänään lähetekeskustelussa olevalla sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuuden mallilla kirjoitetaan sen me tiedämme aikaisintaan kymmenen vuoden päästä

kielteiset vaikutukset ovat perustelujen mukaan suurimpia yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä

meille on valmistunut carin lindqvist virtasen ministeriön virkahenkilön selvitys ja hänen kanssaan oli muutama muu henkilö jotka tekivät pohjatyötä siitä mitkä ovat ne ongelmakohdat suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja eu sosiaaliturvalakien yhteensovittamiseen liittyen

olemme sellaisessa tilanteessa missä uudistuksen välttämättömyydestä ei enää liene epäselvyyttä

jos tässä tavoitellaan perusturvaa perustuloa sanottakoon se sitten ääneen mutta se olisi kyllä kokoomuksen suunnasta jotain aivan uutta

ollaanko kokoomuksessa ihan tosissaan näitten niputtamisten kanssa

arvoisa herra puhemies

aiotaanko nämä tuet todellakin uudistaa tässä yhteydessä tai vielä tällä vaalikaudella

on hyvä että jatkoselvitystä tehdään edelleen ja kiitollisena otan vastaan tarjouksen jonka ministeri on julkisuudessa tehnyt että asiasta keskustellaan

kokoomuksen paketeista kun ovat jäljet näkyvissä ne ovat käytännössä rakenneuudistuksen kaapuun peitettyjä leikkauslistoja

valiokunta huomauttaa ettei valtiontaloudellisista syistä tehtävä lapsilisien määrän alennus heikennä kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden taloudellista asemaa koska lapsilisän määrän alennus kompensoituu näissä perheissä toimeentulotuella

arvoisa herra puhemies

mutta me olemme tilanteessa jossa toivon mukaan pikaisesti ja keskustelujen jälkeen ryhdytään valmistelemaan suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän tulevaisuuden sitä ydintä millä tiellä tässä jatketaan

arvoisa herra puhemies

tässä valiokunnan mietintö mietintö johon on liitetty neljä hylkäysesityksen sisältävää vastalausetta ja nämä vastalauseet tultaneen esittelemään tässä istunnossa tämän asian käsittelyn yhteydessä

oli todella mielenkiintoista kuunneltavaa edustaja saarakkalan puheenvuoro siitä miten on salattu ja pimitetty ja miten asiat ovatkaan menneet

minusta vähintä on se vaikka savotta on suuri ja iso että me käymme meidän nykyisen lainsäädännön ongelmakohdat joissa mahdollisesti ratkaisun jatkossa tekee ei suomen eduskunta tai täytäntöönpanijat kelassa vaan euroopan tuomioistuin

pitkä lainaus suoraan kokoomuksen ryhmäpuheesta

osasairauspäiväraha on työterveyshuollon keinovalikoimaan kuuluva etuus joka on tehokas keino lisätä kiinnittymistä työelämään ja ehkäistä työkyvyttömyyttä

perheitten arjessa on jonkin verran toisenlaiset huolet kuin huoli kestävyysvajeesta ja rakenneuudistuksista

voi olla että oma ymmärrykseni noista sanoista mitä ne tarkoittavat salaaminen ja pimittäminen ja niin edelleen on hieman toisenlainen mutta jos edustaja noin kokee niin niinhän se sitten tietysti on

ensimmäisenä jos muistini oikea on oli kotihoidon tuki jossa euroopan tuomioistuin määräsi kotihoidon tuen maksettavaksi jokunen vuosi sitten suomen rajojen ulkopuolelle

meidän päättäjien huolena on monen miljardin aukon täyttäminen tilanteessa jossa ollaan matkalla kohti tulevaisuutta jota ei tarvitse ennustaa jonka tietää

olen tässä matkan varrella oppinut muutamasta muustakin sanasta hieman eri tavalla tai ne avautuvat eri ihmisille eri tavalla palaan siihen puheenvuorossani myöhemmin

koska osasairauspäiväraha mahdollistaa osittaisen työnteon sairaudesta huolimatta lyhentää se työkyvyttömyysaikaa ja voi joidenkin sairauk sien kohdalla merkitä myös nopeampaa toipumista sairaudesta

se on merkittävä muutos se on muutos jota taustaa vasten peilaten esimerkiksi viime päivien keskustelu kuntakohtaisista tulevaisuuden talousnäkymistä tai siitä miten tämä rahoitus meneekään on hyvinkin ymmärrettävää iso muutos siitä seuraa isoja muutoksia

kotihoidon tuen esitetyt muutokset ovat näitä yksityiskohtaisia tietoja ja on aivan turha väittää hallitusryhmien edustajien erityisesti kristillisdemokraattien suulla tänään että kyllä tämä tästä vielä jalostuu

pitkä poissaolo työelämästä kasvattaa työkyvyttömyyden riskiä ja riskin pienentämiseksi on syytä tukea varhaista työhönpaluuta silloin kun työkykyä kuitenkin on jäljellä sairaudesta huolimatta

arvoisa herra puhemies

ollaan perustavaa laatua olevien asioitten kanssa tekemisissä

vastaavaa mahdollisuutta osittaisen työkyvyn käyttöön tulisi valiokunnan näkemyksen mukaan selvittää sairastuneiden opiskelijoiden osalta joilla opinnoissa osittain mukana oleminen saattaisi edistää kuntoutumista vaikka sairausloma vielä jatkuu

en vahingossa aloittanut puheenvuoroani toteamalla että kymmenen vuoden päästä me tiedämme miten tässä on käymässä mihin suuntaan sitten on menty ja päästy

perheiden tilanteet ovat niin moninaiset perheet ovat niin moninaisia

mutta pidän täysin välttämättömänä arvoisa herra puhemies että vuosien vatvomisen veivaamisen edestaakse menemisen ja väärinymmärrysten ja niin edelleen sarjassa päästään eteenpäin

valiokunta pitää myönteisenä että etuuden piiriin pääsevät nyt myös kahdessa tai useammassa osa aikaisessa työsuhteessa työskentelevät jotka eivät sairautensa vuoksi jaksa kokoaikaista työskentelyä mutta ovat mahdollisesti kykeneviä työhön lyhentämällä työaikaa kussakin työsuhteessa tai työskentelemällä yhdessä osa aikaisessa työssä

rakennepaketin julkistamistilaisuudessa tämä oli osa rakenneuudistusta ja sen pääministeri toki tänään sanoi että tässä on haussa naisten parempi työmarkkinoille pääsy

uudistus parantaa näin silpputöitä tekevien asemaa

valiokunta pitää tärkeänä että osasairauspäivärahan käytön yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauspäivärahajaksojen kestoon seurataan

luvallista on lain hengen mukainen eteneminen eli se että paraikaa eri alueilla suomessa mietitään mitä tämä laki tulee kullakin alueella tarkoittamaan

lainmuutoksen vaikutukset myös työhön osallistumiseen tulee selvittää sekä osasairauspäivärahaan jo aiemmin oikeutettujen että uu sien osa aikatyötä tekevien etuudensaajien osalta

ollaan tekemässä arvovalintaa joka tehdään ihan jostakin muusta kuin perheitten tai jopa yhteiskunnan näkökulmasta

kyllä tänäänkin pitää muistaa ja pitää kannustaa sitä työtä jota esimerkiksi pohjois karjalassa tai pohjois savossa tai koko pohjoisen suomen sote alueella on tehty ja viety eteenpäin

kelan ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytyksistä ehdotetaan poistettavaksi tällä hetkellä vaihtoehtoisena edellytyksenä oleva työkyvyttömyyden uhka

arvoisa herra puhemies

mainittu edellytys lisättiin lakiin jotta ammatillinen kuntoutus työkyvyttömyyden uhan vuoksi käynnistettäisiin lähtökohtaisesti samoilla perusteilla työeläke ja kansaneläkejärjestelmässä

tässä ollaan tekemässä tasa arvon nimissä leikkaus perheiden valinnan mahdollisuuteen päivähoidossa

on ihan selvää että se muoto jonka tämä laki saa tulee mahdollistamaan sen pohjatyön että se ei ole mennyt hukkaan se tulee mahdollistamaan sen miten on päästy eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

takana on vuosien työ vuosien huolellinen työ ja lainsäädännön ajantasaistamistyö

kysyn niin kuin moni keskustalainen on tänään kysynyt missä ovat hallituksen esitykset tasa arvon parantamisessa vanhempainvapaajärjestelmän osalta miten hallitus aikoo viedä pätkätöiden vakinaistamista eteenpäin ja millä tavalla naisten ja miesten välistä palkkatasa arvoa niillä keinoilla jotka hallituksella on aiotaan edistää

työkyvyttömyyden uhkaa koskeva edellytys on kuitenkin kiristänyt soveltamiskäytäntöä ja vaikeuttanut etenkin nuorten pääsyä ammatilliseen kuntoutukseen ja johtanut kuntoutushakemusten mittavaan hylkäysmäärään

ei pidä odottaa ei olisi pitänyt odottaa mutta ymmärrettävää on sekin tulen itse maan alueelta jolla ensimmäinen kiista on syntynyt siitä kuka kutsuu joukot koolle

sinä päivänä kun meillä on maassa uudet alueet jotka ovat järjestämisvastuussa palveluista yhdenvertaisuus paranee välittömästi

me olemme tilanteessa jossa matkan varrella sosiaalihuoltolaki on ollut voimassa mutta yhä enenevässä määrin lainsäädäntöä on viety eteenpäin erityislainsäädännön puitteissa ja nyt tällä vuosien valmistelutyön jälkeisellä esityksellä on tarkoitus selkiinnyttää ja tuoda tämä sosiaalihuoltolainsäädäntö sosiaalihuoltolain ydin ja sisällöt tähän päivään

valiokunta toteaa että vinoutuneen tulkinnan vuoksi on perusteltua selkeyttää lakia jotta myös työikäisten nuorten ja aikuisten jotka eivät ole kiinnittyneet työelämään pääsy ammatilliseen kuntoutukseen lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla varmistettaisiin

tuossa on nyt jo hieman päästy eteenpäin nyt on jo toinen kokoontuminen kalenteroitu mutta näiltäkin osin kun maa on erilainen niin tämä on ymmärrettävää ja hyväksyttävääkin

tässä yhteydessä totean että valiokunta tämän kohdan mietinnöstään halusi kirjoittaa kultaisin kirjaimin vaikkei se tässä tekstissä muutoin näykään

tämän esityksen se kaikkein kovin juttu on se että päivähoidon valinnanmahdollisuutta perheiden osalta rajoitetaan hallituksen keinoilla tavalla jolla pakotetaan perheet tekemään asioita joita he eivät kenties itse muutoin tekisi

en sitä kuitenkaan tee koska toisessa kädessä on piiska siitä että ellemme me pääse eteenpäin niin meiltä loppuvat rahat ja ennen kaikkea meiltä loppuvat osaajat

kultaisin kirjaimin siitä että lakia pitää noudattaa ja lakia pitää noudattaa lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla

minä uskon tässäkin kohdassa sellaiseen asiaan että pelkät eurot eivät ole ratkaisevia vaan on mahdollisuus etsiä myös muita keinoja

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakastarpeisiin vastaamisessa sekä turvata tuen saantia ihmisten omissa arkiympäristöissä

yksi kysymys jonka voi hyvin tähän liittyen esittää on se että äiditkö estävät tällä hetkellä isän osallistumisen siihen lasten ja perheen arkeen

valiokunta pitää erittäin myönteisenä että hallituksen esityksellä selkeytetään soveltamiskäytännössä ongelmalliseksi osoittautuneita myöntöperusteita muiltakin osin

valiokunta korostaa että soveltamiskäytännössä asiakkaan kokonaistilanteen arviointi tulee aina tehdä jos sairausperuste ei ole riittävä kuntoutuksen myöntämiseen

meillä on tavoitteena että jatkossa sosiaali ja terveyspalveluista järjestämisvastuussa ovat nykyistä laajemmat hartiat ja kaiken tämän jälkeen meidän pitää muistaa että ellemme me peruspalveluja saa nykyistä paremmalle tolalle on sitten kyse so tai te osasta niin meidän rahamme eivät tule riittämään

viime kaudella täällä olleet edustajat muistavat tilanteen että se oli noin vuoden eduskuntakäsittelyssä ja silloin olin tilanteessa jossa minulta kysyttiin valiokunnan puheenjohtajana että käytetäänkö aikaa tähän kansainvälisen sopimuksen läpiviemiseen itsemääräämisoikeuslain läpiviemiseen ministeri henriksson tietää taustoja paljon paremmin kuin minä mutta sitten tehtiin ratkaisu tammihelmikuulla että ei yritetä väkisin tehdä huonoa lakia

sosiaalihuoltolain uudistaminen ajoittuu vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen jossa esimerkiksi työttömyyden pitkittyminen ja syrjäytymisen uhka ovat kasvaneet

tällöin kuntoutukseen voi päästä myös silloin kun työ ja opiskelukyvyn tai ansaintamahdollisuuksien heikentymiseen vaikuttavat esimerkiksi psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky elämäntilanne sekä taloudelliset ja sosiaaliset seikat

sosiaalihuollon painopisteen siirtäminen esityksen tavoitteiden mukaisesti edellyttää paitsi toimintatapojen myös asenteiden huomattavaa muutosta sosiaalihuollossa ja sen kehittämisessä

on ammatinvalintakysymys olla kansanedustajana mutta kun meilläkin se arki on ja mekin joilla niitä lapsia on elämme siinä arjessa omien mahdollisuuksiemme mukaan

valiokunta pitää kuntoutuksen vaikuttavuuden näkökulmasta tärkeänä että lakiin tehtävien muutosten jälkeen ammatillinen kuntoutus voidaan aloittaa aiempaa varhemmin eli silloin kun henkilön kokonaistilanteen perusteella on arvioitavissa hänen työ tai opiskelukyvyn taikka ansiomahdollisuuksien olennaisesti heikentyvän lähivuosina vaikka otettaisiin huomioon hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuudet

aika paljon on ajateltu mutta monta kysymystä odottaa vastausta ja siksihän tämä nyt eduskunnan valiokuntiinkin lähetetään että tuota työtä jatketaan jota on parlamentaarisessa ohjausryhmässä tehty ja ajatellaan lisää jos vielä jotakin on mitä ei ole ehditty ajatella

tämä on työryhmävaiheessa edelleen kuuluu sarjaan muistipaikalla pitää kysyä aikaa jo että missä valmistelu etenee koska mehän teimme täällä lain joka hyväksyttiin mutta sinne jätettiin lausuma tällä kertaa lausuma jolla on oikeasti merkitystä eli me jouduimme jättämään tämän itsemääräämisoikeuslain osalta tilanteen auki

olemme mietinnössämme nostaneet joitakin asioita otsikkotasolla esiin ja käyn niitä tässä puheenvuorossani nyt läpi